kyllä täytyy jonkun verran ihmetellä tätä keskustelua mitä tässä viime minuuttien aikana on ollut

toivoisin että yhtä hyvää palvelua veteraanit saisivat kaikissa suomen kunnissa

kyllä se niin on että suomi on jäljessä omien seksuaali ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien kehittämisessä

tällä hetkellä on ihan selkeä näkymä että me voimme hyvin ottaa lisää uusia asukkaita saada työpaikkaomavaraisuutta korotettua ja saada lisää tuloa ja myös sitten jatkuvasti vastata uusien asukkaitten palvelutarpeeseen

se tavallaan avaa aivan uuden väylän miten he voivat vaikuttaa ja miten kunnissa tulee myös huomioida nykyistä paremmin vammaisten näkemykset kannanotot siinä vaiheessa kun tehdään esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon sektorilla palveluita

tätä kehittämistyötä pitää vain jatkaa ja viedä eteenpäin

se on ihan ihmisoikeuskysymys

jos mietimme tosissaan helsinkiä vantaata espoota niin me tiedämme kyllä että palvelun saanti kunnallisten palveluitten osalta on näissä suurissa kaupungeissa huonompaa kuin näissä pienemmissä kunnissa

arvoisa puhemies

kyllä tämä lisää ihmisten välistä tasa arvoa ja se on kaikista tärkein asia tässä juvosen lakialoitteessa

keliakia on aiemmin tiedettyä yleisempi sairaus ja sairaus on suomalaisessa väestössä yleinen

on todella hyvä asia että yleisradio oyn toiminta pystytään turvaamaan ja tämä rahoitusratkaisu oli erittäin hyvä

arvoisa herra puhemies

sairauden hoito on oikea ruokavalio eli vehnä ohra ja ruis sekä näitä viljoja ja gluteenia sisältävät elintarvikkeet on poistettava ruokavaliosta

sitten tässä on myös suuria suunnitelmia siitä että uutta teknologiaa ja uusia viestintäpalveluita kehitetään ja pyritään ottamaan käyttöön kaikilla elämänaloilla siten että kansalaisten arki helpottuu

kaikki tiedämme että nämä gluteenittomat tuotteet ovat huomattavasti kalliimpia kuin tavalliset peruselintarvikkeet ja aiheuttavat näille ihmisille ylimääräisiä kustannuksia

tuleeko mahdollisesti sitten esimerkiksi ministeriöille joitain uusia palveluita joista kansalaiset saisivat paremmin tietoa esimerkiksi laajasti eri ministeriöitten toiminnasta

arvoisa puhemies

kannatan tätä anneli kiljusen tekemää laki aloitetta jotta ruokakorvaus korvaisi nykyistä paremmin ruokavaliosta aiheutuneet lisäkustannukset kaikille keliakiaa sairastaville suomalaisille ihmisille

sosiaalityö on hyvin kiinteästi mukana sosiaalisen luoton myöntämisessä sillä miltei aina joudutaan harkitsemaan suhdetta toimeentulotukeen ja ehkäisevään toimeentuloon

asiakkaan taloudellinen tilanne ratkaisee onko hänellä mahdollisuuksia esimerkiksi toimeentulotukeen vai sosiaaliseen luottoon

täällä on kaikista eniten työpaikkoja liikennesuoritteita mutta aika vähän sitten jää kumminkin sitä määrärahaa valtion talousarviossa näitten hankkeitten lähinnä liikennehankkeitten kehittämiseen

sosiaalisen luototuksen kehittäminen ja näitten lakialoitteitten eteenpäin vieminen

edustaja mäntymaa ja sitten suljettiin debattipuheenvuoroten jotka ovat pyytäneet saavat kehittyä syyttää murhista on erittäin tärkeätä

kankaanniemi tässä aiemmin puheenvuorossaan eli kannatan yhden ydinvoimalaitoksen rakentamista ja fennovoimaa nimenomaan

fennovoimaa sen takia että saadaan sähkömarkkinoille kilpailua ja sen myötä myös sitten kuluttajille ja teollisuudelle edullisempaa sähköä

arvoisa puhemies

olisin kysynyt tästä työturvallisuudesta siinä vaiheessa kun ruvetaan rakentamaan näitä uusia ydinvoimalaitoksia

lisäksi haluaisin kysyä sitä onko mahdollista että pitkällä aikavälillä suomeen voidaan tuoda ydinpolttoainetta loppusijoitukseen

näillä ehdotetuilla muutoksilla pyritään kannustamaan lyhytaikaisten töiden vastaanottamiseen kun jatkossa lyhyestä työsuhteesta saatava taloudellinen hyöty kasvaa olennaisesti

työn vastaanottamisen saamisen joustavaksi ja taloudellisesti kannattavaksi on myös työ ja tasa arvovaliokunnan lausunnossa nähty olevan merkittävä osa harmaan talouden vähentämisessä

yhdessä myöhemmin toteutettavien asumistukea koskevien muutosten kanssa ehdotettu suojaosa vähentää niiden työttömien määrää jotka saavat työttömyysetuuden ja asumistuen lisäksi toimeentulotukea

maankäytön kehittyminen helsinki vantaan lentoaseman pohjoispuolella lähitulevaisuudessa lisää poikittaisyhteyden tarvetta entisestään

kehä ivn toteuttaminen siirtäisi osan kehä iiin liikenteestä tälle uudelle tieyh teydelle mikä vähentäisi kehä iiin liikennepainetta

mutta tähän aikaisemmin käytyyn keskusteluun haluan sen verran ottaa osaa että nyt me tarvitsisimme kyllä jostain todella hyviä ideoita miten me saamme tätä tuottavuutta parannettua ja kysyntää parannettua ja sitten vielä niitä uusia hyviä tuotteita mitkä menevät kotimarkkinoilla kaupaksi mutta myös sitten saataisiin ulkomaanvientiin

arvoisa puhemies

tuli mieleen että hallitusohjelmaan sisältyy tavoite asunnottomuuden poistamisesta ja senkin takia me tarvitsemme lisää vuokra asuntotuotantoa ja tarvitsemme paljon pieniä asuntoja

tällä hetkellä tuntuu siltä että ihan jokainen säästää jokaisesta asiasta ja se ei ainakaan yhtään edistä tätä meidän kansantalouden kasvua päinvastoin

hankkeen toteuttamisen ansiosta nykyisen kulomäentien liikenneturvallisuus paranisi liikennevalojen ja kahden ajoradan myötä

toivoisin tietysti että jos hallituksella on vielä voimavaroja niin panostaa lisää määrärahoja infran rakentamiseen on se sitten tieliikenteen rakentamista raideliikenteen parantamista lisärakentamista

tällä hallituksen esityksellä turvataan se että näiden vahinkokorvausten maksaminen täysimääräisinä kaikille lääkevahinkovakuutuksen ehtojen mukaisiin korvauksiin oikeutetuille turvataan lailla

myös meluhaitat vähenisivät

näille nuorille asunnottomille tarvitaan nimenomaan edullisia vuokra asuntoja ja niitä pystytään tuottamaan ara tuotannon kautta kaikista parhaiten

sen lisäksi vielä vieno toivomus olisi että mal määrärahoja kasvatettaisiin niin että saadaan myös monipuolinen asuntotuotanto käyntiin täällä pääkaupunkiseudulla

nimenomaan näitä asuntoja tarvitaan kaikkiin näihin kasvukeskuksiin täällä pääkaupunkiseudulla ja helsingissä

me tiedämme että se nousukausi tulee vuoden tai kahden päästä ennustetaan nyt näin voi mennä kolme neljä vuottakin

mutta meidän pitää varautua jo siihen että silloin kun se työvoiman tarve kasvaa meillä on täällä helsingin seudulla pääkaupunkiseudulla riittävästi sitten kohtuuhintaisia asuntoja jotta myös saadaan sitten tarvittava määrä työntekijöitä tekemään niitä töitä

hankkeen alustava suunnittelu rahoitetaan perusväylänpidon määrärahalla joten perusväylänpidon määrärahaan saatava lisäys edistäisi hankkeen suunnittelua

meillä työvoiman tarjonta on kääntynyt suomessa laskuun ja suomi tarvitsee kipeästi ammattitaitoista työvoimaa maan rajojen ulkopuolelta

jatkossa ulkomaalaisen työvoiman määrä tulee välttämättä kasvamaan ja parhainta mahdollista työvoimaa on suomessa tutkintonsa suorittaneet joilla on jo suomalaisen kulttuurin ja kielen tuntemus

meidän ympäristövaliokuntamme kannattaa tätä hallituksen esitystä mutta kiinnitettiin myös huomiota siihen että kohtuuhintaisista vuokra asunnoista on kova puute ja toivotaan hallitukselta vielä lisätoimia jotta asuntorakentaminen käynnistyisi ja nimenomaan vuokra asuntoja

tämä hallituksen esitys on hyvä

ja missään nimessä en kannata kyllä maksuja näille opiskelijoille

yleisin keskustelu vuonna

nyt päätynyt ta siiryttyään kyskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy oikea sisällön mietinnön mukaiset olot jotka ensimmäinen käsittely on pää ja ensimmäisen käsittelyn esillä asuntojen osalta

arvoisa puhemies

tällä hetkellä työttömyys kohdistuu erityisen raskaasti nuoriin ja määräaikaisiin työntekijöihin

tuusulan ja ympäristökuntien voimakkaan väestönkasvun seurauksena alueen maankäytön kehittämis edellytyksiä on tuettava ja liikenneverkkoa parannettava ruuhkien vähentämiseksi

työmatkaliikenteeseen kuluu kohtuuttomasti aikaa ja ruuhkat vaikuttavat alueen vetovoimaisuuteen

arvoisa puhemies

tämä edellyttää sitä että hallitus kokoaa voimansa yhteen ja miettii ratkaisuja joiden avulla nuorten työllisyyttä saadaan paremmaksi

edustaja kalli puhui kanssa hyvin näistä jäänmurtajista ja nimenomaan siitä osaamisesta mitä suomalaisilla on

olen samaa mieltä että se osaaminen pitää säilyttää

meidän täytyy saada sen myötä sitten arktisen alueen lisätilauksia

lisää jäänmurtajia voidaan tehdä suomessa vaikka kuinka meillä on se taito ja tieto

arvoisa puhemies

haluan vielä korostaa sitä että varmasti valtion talousarvioon tarvittaisiin myös niin sanottuja pieniä hankemäärärahoja ely keskuksille joilla voitaisiin sitten tehdä pieniä tärkeitä liikennehankkeita jotka parantaisivat ja joustavoittaisivat liikennettä esimerkiksi kävelyteitä joitain risteysalueita ynnä muuta

kun tässä on mietitty mitä tämä sote mahdollisesti sitten vaikuttaa näitten eri järjestöjen toimintaan niin minä voisin kertoa järvenpäästä hyvän esimerkin

on hienoa että hallitus ei unohda yhteiskuntamme vähävaraisimpia aikoina jolloin valtion budjettiin kohdistuu huomattavia leikkauspaineita

tässä selonteossa kiinnitetään huomiota muun muassa sääntelyn vaikutuksiin kaupan alan työntekijöihin ja yrittäjiin sekä henkilöstön turvallisuuteen lasten päivähoitoon työmatkaliikenteeseen yksityisyrittäjien ensimmäisen työntekijän palkkaukseen ja lomaetuuden toteuttamiseen sekä haja asutusalueiden palveluiden saatavuuteen

arvoisa puhemies

mutta pidän myös erittäin tärkeänä että saadaan jalankulku ja pyöräteihin lisää määrärahoja jotta ihmisillä on mahdollisuus hyödyntää myös jalankulku ja pyöräteitä ja esimerkiksi koululaisilla on paremmat mahdollisuudet ja turvallinen koulumatka kun on riittävästi jalankulkuväyliä pyöräväyliä

pidän erittäin huonona asiana sitä että kokoaikaisten työpaikkojen määrä ei ole kaupan alalla lisääntynyt eikä ole päästy eroon tästä silpputyöstä

jonkun verran siinä on tietysti eriarvoisuutta että toiset kunnat edesauttavat näitten viemäreitten toteuttamista esimerkiksi sillä että antavat tarvikkeet ja osuuskunnat tekevät sen muun työn

tavallaan tämä kokoaa järvenpäähän sieltä tuusulasta keravalta nurmijärveltä kaikki naapurikuntien järjestöt saman sateenvarjon alle

nyt niistä on äärettömän paljon puutetta ja monet koululaiset kuljetetaan taksilla kouluun

meillä on turisteja suuri virta itä suomessa ja he haluavat tehdä ostoksia ovat tehneet ostoksia mutta meillä on myymälät suljettuna

arvoisa puhemies

tämä on rayn rahoittama kokeilu ja tämä kokeilu on nyt varmaan kaksi kolme vuotta kohta ollut käynnissä ja siitä on pelkästään hyviä kokemuksia

parempi vaihtoehto olisi siinä vaiheessa että olisi asianmukaiset jalankulku ja pyörätiet ja lapset voisivat turvallisesti mennä jalkaisin tai pyörällä kouluun ja saada sillä tavalla vähän liikuntaakin niin aamuisin kuin iltaisinkin

etelä suomeen kumminkin kohdistuu suuria rakentamispaineita niin asumisen kuin yleensä julkisten palveluitten osalta

sieltä se raha meille tulee ja kasvu ja työllisyys

samassa ajassa pienituloisten yksinhuoltajatalouksien määrä on nelinkertaistunut

arvoisa puhemies

ihmisten sisäinen turvallisuus on tärkeä asia kansalaisille ja siitä pitää puhua ja miettiä laajasti kaikkia niitä asioita jotka vaikuttavat yhteiskunnan turvallisuuteen

lapsiperheiden köyhyys on suomessa moninkertaistunut muun tulotason noustessa ja köyhissä perheissä asuvien lasten määrä on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana kaksinkertaistunut

arvoisa puhemies

tä mä on erittäin hyvä ja tervetullut panostus julkisen sektorin ict palveluiden kehittämiseen

tämä lakialoite on erittäin kannatettava ja tämä nykyinen tilanne on tosi harmillinen että tästä asiasta joudutaan joka vuosi päättämään uudestaan

liikenne ja viestintävaliokunnassa keskustelimme pitkään tästä liikennepoliisin ja paikallispoliisien toimintojen yhdistämisestä

monet yksinhuoltajat tasapainoilevat lastenhoidon ja työpaikan välillä mikä vaikuttaa heidän kykyynsä vastata työmarkkinoiden joustovaatimuksiin

pitää saada joku pysyvämpi laki jotta tältä vältyttäisiin

viitanen otti tärkeään asiaan kantaa ja voin sanoa että varmasti ympäristölautakunnassa kiinnitämme erityistä huomiota ympäristöhallinnon voimavaroihin

saatiin kumminkin pitää ne poliisien virat poliisit omassa tehtävässään ja säästö tuli siitä kiinteistöjen yhteiskäytöstä

se on jotensakin hankalaa myös näille ihmisille joille on myönnetty tätä veronhuojennusta ja pohjalla on vaikeavammaisuus aina odottaa sitä koska taas laki käsitellään

nyt on toiveita että pitkään odotetut sosiaali ja terveydenhuollon yhteiset tietoverkot saadaan aikaiseksi

paljon oli pelkoa siitä pystytäänkö raskaan liikenteen valvonnasta huolehtimaan